väitän että keskustan mallissa ei olisi ollut mitään eroa siihen loppupäätelmään kun olisi ollut tieto yrityksille että tällainen kokonaisalennus tullaan tekemään

kaikkein suurin merkitys nyt tietysti on sillä että tämä on ihan historiallinen muutos yleisradion rahoituksessa ja sillä että tämä talo osoittaa tällä lailla että tämä pystyy toimimaan parlamentaarisesti ilman hallitusoppositio asetelmia

tämä tarkoittaa luottamista kotimaiseen puhtaaseen energiaan ulkomaisen saastuttavan sijaan sekä panostuksia kotimaiseen puuhun ja ruokaan

tämä on tapahtunut erittäin hyvässä yhteistyössä eri ryhmien ja esittelevän ministerin kanssa joten kiitokset kaikille näille osapuolille

jos ajatellaan vero oikeudellisesti tämä on täysin poikkeuksellinen ja tässä on elementtejä joita tulee seurata mutta olemme tehneet aivan historiallisen lain ja toivon että tämä tulee myös antamaan vakautta yleisradion toiminnalle ja sitä kautta saamme edelleen nauttia hyvästä julkisesta palvelusta

eli täytyy kyllä puhua todella pienestä tuloerojen tasaamisesta

ei tule

totta kai olisi hyvä että me saisimme mahdollisimman paljon veronmaksajia suomeen totta kai se on erittäin hyvä mutta mikä on se syy miksi heidät olisi oikeutettu suomessa sitten lievempään verotukseen kuin suomessa jatkuvasti asunut eläkeläinen tämä ei

ensinnäkin täytyy sanoa edustaja pekoselle että käsittääkseni tämän kevään aikana hallitukselta valmistuu päivitetty harmaan talouden torjuntaohjelma joka tulee sisältämään myös resurssitarpeen määrittelyn eli se saadaan siihen mukaan

vaihtakaa nyt jo ihmeessä tuo ulkomaista suosiva halpa politiikkanne vahvempaan kotimaiseen talouteen

arvoisa herra puhemies

oma käsitykseni on että perussuomalaisten hinta arviot on kyllä aika lailla hihasta ravistettu tämän keskustan vastalauseen suhteen mutta toisaalta ymmärrän sen että perussuomalaiset ovat päättäneet tukea hallitusta näissä molemmissa laeissa

suomeen on saatava nykyistä enemmän investointeja yritysverotusta on kevennettävä ja kotimaista yrittäjyyttä vahvistettava voimakkaasti

matka suomalaisten työtä on maksettava verot suomeen asettamalla kansainvälisten yritysten korkojen ja sisäisen hinnoittelun avulla tapahtuvalle verokeinottelulle rajat

mutta sitten kannattaa myös huomioida sellainen asia että aikoinaan etla teki esimerkiksi tutkimuksen jonka mukaan nokia aikana nokian kännykät joita kiinassa tehtiin tekivät suomelle verotulot

suomalaista työtä uhkaavat myös kataisen hallituksen terveiset niin durbanin ilmastokokouksesta rikkidirektiivin aikataulusta kuin myös komission dieselverosta

meillä on tilanne että on erittäin hienoa että me saamme nämä suurituloiset jotka lähtevät veroja karkuun mutta meillä taitaa olla sillä tavalla että espanjassa toisaalta sitten pienituloisten verotus on keveämpi kuin meillä

syrjäytymiseen puuttuva ennaltaehkäisy on nostettava keskeiseksi toimintaohjeeksi ter veydenhuoltoa koulua ja perheturvaa uudistet taessa

kuten edustaja sampo terho sanoi niin kuvottavaa veronkierto kaikkinensa on

kolmas kasvun tukipilari on että meidän on uudistettava verovaroillamme toimiva julkinen sektori ohjenuoranamme terve säästäväisyys ja kohtuullinen verotus

eli silloin lähti periaatteessa tämä linjaus siitä että me pyrimme tiputtamaan autoverotusta alaspäin ja viemään verotuksen painopistettä käyttöön

tämä on ihan suoraa siirtymää siitä ja onpa siinä tainnut olla aika moni puolue hallituksessa sillä ajalla mitä tätä yleistä linjaa on käytetty

tämä esitys jatkaa sitä linjaa

esitän että suomen talouspolitiikan suuntaa muutetaan radikaalisti ja että tähän liittyen eduskunta hyväksyy keskustan vastalauseesta ilmenevät kannanotot

arvoisa rouva puhemies

rajamäki oli huolestunut siitä kuinka veropohjaa on heikennetty ja hän vaati sitten varallisuus ja pääomaverotuksen palauttamista

rajamäelle että kun viime kaudella varallisuusvero poistettiin meillä oli silloin valtiovarainministerinä sosialidemokraattinen ministeri

täytyy nyt kuitenkin muistuttaa että tämä hallitus on tehnyt huomattavasti sosiaalisempaa politiikkaa kuin edellinen hallitus esimerkkinä perusvähennyksen nosto päivärahojen nostaminen takuueläke

arvoisa herra puhemies

hyvin lyhyesti

yleensähän nämä autoverolait herättävät paljonkin keskustelua mutta tällä kertaa kyseessä on varsin pieni muutos joka perustuu komission suomelle antamaan viralliseen huomautukseen ja perustelulausuntoon

kyseisessä lainmuutoksessa autoverolakia muutetaan että maasta vietäville leasing ja vuokra autoille voitaisiin hakea ennakkoon autoveron vientipalautusta ja samalla tässä myös sitten autoveron vientipalautuksen ehtoja lievennetään jonkin verran

selkeästi on tullut asiantuntijakuulemisissa esille että nämä lakiin sisältyvät ehtojen muutokset parantavat suomalaisen autoalan toimintaedellytyksiä ja sillä tavalla tukevat kyseistä alaa

mutta niillä oletustiedoilla joita käytettävissä oli ja niillä velvoitteilla joita komissio meille asetti on tämä hallituksen esitys tehty jonka valiokunta tosiaan yksimielisenä saliin sitten tuo

ihan yhteen yksityiskohtaan vain tässä kohti kun edustaja viitanen sanoi että hallitus veti takaisin oliko se nyt veronkiertäjien verosäädöksen

se tuotiin sen takia koska viime kaudella verojaosto yksimielisesti pyysi että tällainen esitys tuodaan eduskunnan käsittelyyn

edustaja heinäluoma meillä ei ole varmasti eriävää käsitystä siitä että maamme taloustilanne on erittäin haastava ja vakava ja siihen tulee sillä vakavuudella suhtautua ja tuloverotuksen keventäminen on myös sipilän hallituksen kärkiverotuksessa

oikeastaan edustaja heinonen jo esitteli tämän lain minkä ajattelin tuossa verojaoston puheenjohtajan roolissa tehdä

arvoisa herra puhemies

mutta tässä oikeastaan nämä kolme pointtia jotka ovat tulleet esille ovat autoveron alentaminen ajoneuvoveron nostaminen ja sitten näitten käytettyjen tuontiautojen verotustavan muuttaminen

esillä siirtyneitä persuksiin yhdeksäs aasin käsityöpainoliikenneviestintäverkon eli numero kuusitoista näyttävä näiltä valtiopäiviltä mitoitetaan yritysten lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

ja kyllä meillä haaste tulee olemaan se että me olemme perustaneet ihan järkevästi autoveron päästöjen suhteen mutta teknologiakehitys ajaa koko ajan sitä alemmas

sen vuoksi keskusta esittää että ylin veroprosentti olisi miljoonasta lähtevä

me joudumme jossain vaiheessa rupeamaan miettimään sitä mitä muutoksia me tulemme tekemään koska tällä on edelleenkin hyvin vahva fiskaalinen vaikutus meille

ja siinä oikeastaan on yksi syy siihen että päätettiin kuitenkin tässä tiukassakin taloustilanteessa autoveroon lähteä koska jossain vaiheessa todennäköisesti tulevat hallitukset joutuvat siihen reagoimaan

meidän tulisi kehittää ennemminkin malli jossa perintövero tulee maksuun vasta siinä vaiheessa kun omaisuus realisoituu

kankaanniemen hyvin synkkään puheenvuoroon täytyy antaa pientä valoa ja toivonkipinää että meillä vielä tulevaisuutta on

nythän usein on niin ettei ole mahdollista edes esimerkiksi realisoida tätä omaisuutta ja se tulee vaikeuttamaan tästä perintöverosta selviytymistä

verojaosto vieraili tänään verohallinnossa ja saimme kuulla alkuvuoden verokertymän joka on verrattain hyvä tulos tällä hetkellä

ei voi aliarvioida ja väheksyä sen työllistävää vaikutusta

heinäluoma puhui että toimet ja puheet ovat suuressa ristiriidassa keskenään

tässä uudessa säännöksessähän on se että ei käytetyistä tuontiautoista kannettaisi veroa enempää kuin vastaavasta samaan aikaan suomeen tuodusta

sen lisäksi esitämme lausumaehdotusta jossa eduskunta edellyttää että hallitus aloittaa välittömästi perintöverotuksen uudistamisen siten että kataisen hallituksen nyt esittämät veronkiristykseet eivät rasittaisi kohtuuttomasti yritysten sukupolvenvaihdostilanteita

siinä on tietysti se että nyt ne ihmiset jotka hakevat siihen oikaisua joutuvat tekemään sen itse koska se olisi menettelytapana ollut hyvin raskas että tulli olisi ruvennut käymään läpi koko sitä verotusaineistoa ja toisena syynä on se että ei ole olemassa mitään tilitietoja näiltä henkilöiltä

toisaalta te esititte perusvähennyksen nostamista

tietyllä tavalla tuntuu jotenkin niin kuin aiemminkin olisi kuullut nämä sanat että tämä taloussuhdanne on tällä hetkellä jo heikompi kuin mikä tässä lisäbudjetissa on pidetty pohjalukemina

tähän sopivia keinoja olisivat esimerkiksi suku polvenvaihdostilanteissa sovellettavan erityisen huojennuksen kehittäminen tai perintöveron kehittäminen siten että perintövero tulee maksuun vasta perittyä omaisuutta realisoitaessa

keskusta on kertonut tätä samaa sanomaa siitä lähtien kun tämä kyseinen hallitus nousi vaikeitten taistelujen jälkeen jaloilleen ja ilmoitti oman hallitusohjelmansa

me ilmoitimme silloin jo että nämä talouden perustat joiden pohjalle hallitusohjelma rakentui eivät ole realistisia

tämä sama keskustelu on käyty kaikissa niissä vaiheissa kun tässä salissa on puhuttu hallituksen budjetista kehyksistä tai lisäbudjetista ja niin käy myös nyt

se mitä tämä lisäbudjetti tekee kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasi esitteli tämä on hyvin tekninen lisäbudjetti ja se on valitettavaa

meidän pitäisi päästä ja hallituksen nimenomaan perässäjuoksijasta edelläkävijäksi ja se tällä lisäbudjetilla ei tule tapahtumaan

päinvastoin tässä lisäbudjetissa laitetaan vielä enemmän päätä pensaaseen mitä tilanne on

on täysin selvä että syksyllä kun tulee seuraava lisäbudjetti siinä joudutaan puuttumaan näihin verotuloarvioihin ja vetämään niitä selkeästi alaspäin joten tämäkin tulee muuttamaan huomattavasti sitä taloudellista pohjatilannetta jossa me olemme

me tarvitsemme elementtejä nimenomaan talouden kasvattamiseen suunnan muuttamiseen ja se on varmasti niin hallituksen kuin opposition yhteinen työ

arvoisa herra puhemies

tietysti tässä on tällainen oikeudenmukaisuusnäkökulmakin mukana

keskusta on valmis palaamaan perintöverotuksen tasoon mikäli hallitus pystyy rajaamaan nämä sukupolvenvaihdostilanteet tämän kiristyksen ulkopuolelle koska valitettavaa on että tähän aikaan jossa me tarvitsemme yrittäjyyttä sukupolvenvaihdoksia on tulossa enemmän kuin koskaan aikaisemmin edelliset hallitukset ovat hyvin määrätietoisesti pyrkineet edesauttamaan sukupolvenvaihdostilanteita niin tässä on nyt selkeä kiristyskohta tulossa

mielenkiintoiseksi tämän tilanteen tuo se että gasum on ilmoittanut että mikäli terminaali menee viron puolelle he eivät ole siinä mukana mutta he eivät sulje pois sitä että he rakentavat oman terminaalin suomeen

väkisinkin tulee mieleen ajatus siitä onko hallituksen sisällä tehty energiapoliittinen lin jaus siitä että käy tässä lng terminaalin väännössä kuinka hyvänsä valtio tulee olemaan merkittävässä roolissa siinä että tämä terminaali tullaan rakentamaan suomeen inkooseen tai porvooseen niin kuin julkisuudessa olleet tiedot ovat antaneet ymmärtää

me emme ole saaneet selventävää selitystä siitä hallituksen puolelta mitkä nämä syyt ovat ja toisaalta mielenkiintoista olisi kuulla myös linjaus lng terminaalien suhteen

esittämämme miljoona euroa joka on siis huomattavasti korkeampi kuin hallituksen esitys on ihan yksi yhteen sen kanssa mikä oli niin sanottu hetemäen työryhmän esitys

valtiovarainministeri on aivan oikeassa että epävarmuuden aikana parasta olisi tehdä vastuullista talouspolitiikkaa mutta kuten puheessani totesin teiltä puuttuu hallitukselta yhtenäinen poliittinen linja ja sen mukana teiltä puuttuu kaikki

me tiedämme että on olemassa erittäin iso kestävyysvajeongelma mutta miksette te tee niitä toimia joilla taloutta voitaisiin tasapainottaa tällä hetkellä

minä ymmärrän että teillä on hallituksessa erittäin isoja ristiriitoja tässä eurotilanteessa ja näyttää siltä että kevään kehysriihessä teillä tulee olemaan vielä enemmän ristiriitoja

pikkasen jäin mietiskelemään tuota suuresti kunnioittamani edustaja korhosen puheenvuoroa

mielenkiintoista oli kuunnella edustaja paasion puheenvuoroa kuinka hän naulaa kiinni sosialidemokraattien linjaa että alvtä ei tulla nostamaan

keskusta on tehnyt varsin kattavan vaihtoehtoisen esityksen tämän tuloveron osalta ja käyn lyhyesti sitä läpi

minä toivon että nämä aloitteen tekijät ja sen kannattajat tulevat myös tämän lopputuleman jälkeen kunnioittamaan sitä mikä tämä lopputulos on koska liian kauan tämä ala on elänyt sellaisen pelon vallassa joka on tapahtunut erilaisten laittomien iskujen vuoksi

kuten on useampaan kertaan tullut esille niin vielä vaalien aikana kaikki puolueet olivat valmiit siihen että se olisi verovapaa

näen täysin selvänä sen että turkistarhaus on perinteinen merkittävä ala ja sen tulee jatkua myös jatkossa

sitä ei kuitenkaan ole tullut ja meillä on siitä esitys että omaishoitajien tuesta tehdään verovapaata

me emme voi sallia laiminlyöntejä tulee olla nollatoleranssi mutta täytyy kiittää myös tarhaajia siitä kuinka hyvin he ovat pystyneet laatua ja tätä alaa kehittämään viime aikoina

kyllä se nimenomaan on sen harmaan talouden estäminen joka tässä on se keskeinen tekijä mutta toki tunnustan nämä taloustilanteet niin että tätä tasoa voidaan jonkin verran tarkistaa

täytyy myöntää aikaisempiin puheenvuoroihin viitaten että hiukan itsekin yllätyin että perussuomalaiset viikonloppuna toivat ratkaisuksi suurtyöttömyyteen ja talouden taantumaan autoverosta luopumisen

ansiotulojen verotuksesta tässä on käytetty muutamia puheenvuoroja ja on huudettu sosialidemokraattien puolelta että varakkaita tulee verottaa enemmän ansiotuloissa ja keskustalla on sensisältöinen esitys

eikö olisi mahdollista että tämä ennuste pystyttäisiin saamaan siihen vaiheeseen kun eduskunta alkaa käsittelemään budjettia

mutta se ero mikä siinä on keskustan ja hallituksen esityksen välillä on se että hallitus antaa suurimmat veronkevennykset suurituloisille

me olemme erittäin huolestuneita keskustassa tilanteesta joka nyt aiheutuu kun yhteisöveroa lasketaan mutta pääomavero nousee ja henkilöyhtiöt jäävät tästä kärsimään

olen aikaisemminkin tässä salissa sanonut että hyvän verolainsäädännön peruslähtökohtia ovat pitkäjänteisyys ja ennustettavuus

nyt tällä hallituksen esityksellä hallitus kumoaa kaksi viime vuonna tekemäänsä veropoliittista linjausta eli kilometrikorvausten lisäkilometrien kiristyksen ja inflaatiotarkistuksen tekemättä jättämisen

tämä olisi selkä huojennus näille yhtiöille jotka nyt eivät tässä hallituksen esityksessä tule saamaan verotuksellista hyötyä yhteisöveron laskusta

tämä asia tulee meille verojaostoon ja hyvin suurella mielenkiinnolla odotan niitä argumentteja joilla verojaoston hallituspuolueitten jäsenet nyt argumentoivat tämän päätöksen puolesta koska vuosi sitten ne argumentit miksi nämä kiristykset lisäkilometreihin pitää tehdä olivat erittäin vahvat ja he seisoivat hyvin vahvasti niitten takana

tässä edustaja paasio jo aiemmin puhui keskustelusta jota de minimis tuesta verojaostossa käytiin

kun olen ollut edellisellä kaudella ja oikeastaan vielä sitäkin edellisellä kaudella verojaostossa niin kyllä itse koen että suurin syy siinä että viime kaudella tämä jäi selvittämättä on se että meidän valtiovarainministeriön vero osasto on sellainen että meillä ei ole sellaista valtiovarainministeriä ollut joka siitä olisi niskalenkkiä saanut